nyt tässä laissa siinä kirjauksessa joka teillä on nähtävillä tämä kohta on tehty niin tiukaksi kuin mahdollista ja se on myöskin oikeusministeriön näkemyksen ja oikeuskanslerinviraston näkemyksen mukaisesti katsottu niin että se on tiukin mahdollinen tässä tilanteessa

arvoisa puhemies

tässä lakiesityksen pykälässä todetaan että iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaistensa ja läheistensä kanssa on neuvoteltava

vastuutyöntekijä on nimettävä iäkkäälle henkilölle joka tarvitsee apua palveluidensa toteutumiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa

vastuutyöntekijän on muun ohessa seurattava palvelusuunnitelman toteutumista ja iäkkään henkilön palvelutarpeiden muutoksia

myöskin siinä vaiheessa kun tarjotaan erilaisia palveluita on neuvoteltava niistä vaihtoehdoista kokonaisuuden muodostamiseksi ei ainoastaan yhden osa alueen suhteen vaan myöskin laajemmin minkälaista tukea tarvitaan siellä iäkkään ihmisen selviytymisen edellytysten parantamiseksi

tällä hetkellä koko meidän lastensuojelumme tila suomessa on isossa syynissä ja pyrimme löytämään ratkaisuja siihen millä tavalla saadaan vähennettyä laitoshoidossa olevien lasten määrää lisäämällä ennaltaehkäisyä mutta sitten toisaalta meidän täytyy kuitenkin tiedostaa se tosiasia että kaikki lapset eivät saa kasvaa sellaisessa tasapainoisessa perheessä jossa edes ennalta ehkäisevillä tai korjaavilla toimilla voidaan taata lapsen hyvä kehitys ja turvallinen kasvu ja sen vuoksi perhehoitoa ollaan kehittämässä

iäkkään henkilön palvelujen saantia varmistaa säännös jonka mukaan tietyillä viranomais ja muilla tahoilla on myöskin velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan iäkkään henkilön palvelutarpeesta sosiaalihuollon viranomaiselle

tässä on kerran vuodessa raportointi joka kattaa laajasti kaikki kunnan palvelut resursoinnit se millä tavalla se vaikuttavuus on siellä tapahtunut

eli aina kun iäkäs henkilö on esimerkiksi kotiutumassa terveydenhuollon toimintayksiköstä tästä asiasta on hyvissä ajoin ilmoitettava sosiaalihuollon viranomaisille niin että kun hän on kotiutumassa hänellä on sitten siellä jo valmiiksi katsottuna minkälaisia tukipalveluita hän tarvitsee jotta hänen kotona selviytymisensä edellytykset täyttyisivät

meillä on perhehoitolaki tulossa ja myöskin tätä kautta pyrimme vähentämään tätä laitosvaltaisuutta täällä suomessa

arvoisa puhemies

tämä on todellakin aivan uudentyyppistä lakitekstiä siinä mielessä että tähän sisällytetään huomattavasti laajemmin tämä ikääntyneiden terveyden edistäminen hoito hoiva omaisten osallisuus liikkumismahdollisuudet harrastusmahdollisuudet osallisuuden mahdollisuudet

nyt kun sisäministeriön alaisuudessa selvitetään näitä viimeaikaisia hyvin murheellisia tapahtumia niin tarkoituksena on juuri käydä läpi onko siellä tapahtunut jotain sellaista mitä ei pitäisi tapahtua koska lainsäädännön tasolla ei ole olemassa sellaisia esteitä etteikö ihmisen hoitoonohjaus voisi tapahtua juuri siinä tilanteessa samalla hetkellä

tämän vuoksi tämä lausuntokierros tulee olemaan pitkä kuusi viikkoa pitkä jotta kaikki mahdolliset tahot jotka haluavat tähän kommentoida pääsevät osallisiksi

toimintayksikkö on tässä laissa määritelty niin että se tarkoittaa myös esimerkiksi kotipalveluita eli myöskin koti on tässä mielessä katsottu toimintayksiköksi jossa lain mukaan pitää olla riittävä henkilöstömäärä

kysymys on mitä tärkein

arvoisa puhemies

meillä itse asiassa viime hallituskaudella aloitettiin mieli hankkeen mukaiset toimenpiteet joita myöskin tällä hallituskaudella viedään eteenpäin

se liittyy näihin valelääkäreihin

ja sitten meillä on perustavanlaatuinen keskustelun paikka myöskin täällä eduskunnassa siitä millä tavalla meidän terveydenhuoltojärjestelmää pitää kehittää tästä päivästä eteenpäin hamaan tulevaisuuteen saakka niin että ihmisarvoinen kunnioitus ja kaikkinainen hyvä hoiva ja hoito toteutuisi meidän sosiaali ja terveyspalveluissa

kun hallituksen lähtökohtana on että me pyrimme vähentämään köyhyyttä eriarvoisuutta ja terveyseroja niin tämän työryhmän työskentelyssä tämä on hyvin vahvasti

ammattitaitoisen henkilöstön riittävä määrä on kaiken kaikkiaan laadukkaiden palveluiden keskeinen edellytys tapahtuu se hoito ja hoiva sitten missä tahansa paikassa

se on äärimmäisen tärkeää koska se käden ojentaminen avun pyytäminen saattaa olla todella korkean kynnyksen takana ja aivan oikein kuten edustaja totesi kun sitä apua ihminen pyytää niin se apu pitää hänelle myöskin antaa

arvoisa puhemies

edustaja varmasti tietää että juuri tähän hallitus on panostamassa

henkilöstön määrän koulutuksen ja tehtävärakenteen on vastattava toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palveluntarvetta

totean että nyt tehdään kaikki voitava että selvitetään mahdollisimman ripeällä nopealla aikataululla kaikki eu ja eta maiden ulkopuolelta tulleiden lääkäreiden tutkinnot ja katsotaan ettei meille tässä enää seuraavien viikkojen aikana tai kuukausien aikana pääse sitten putkahtamaan lisää näitä erittäin valitettavia tapauksia

ympärivuorokautista hoitoa tarjoavassa yksikössä on oltava henkilöstöä kaikkina vuorokaudenaikoina ja lakiehdotukseen sisältyy myös valtuus antaa henkilöstömitoituksesta tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella

yhtenä painopisteenä on nimenomaan perheiden ennalta ehkäisevien palveluiden parantaminen koska se mistä alkujuuri juontaa on se minne meidän pitää pystyä saamaan sitä vaikutusta

tämä on potilasturvallisuuskysymys ja tämä on kysymys myös siitä että meidän pitää pystyä palauttamaan suomalaisten ihmisten tunto sitä kohtaan että kun siellä terveyskeskuksissa sairaaloissa tai missä tahansa terveydenhuollon henkilökuntaa tavataan niin tiedetään että he ovat ammattipätevyyden omaavia ihmisiä

hallituksen budjettiriihessä linjattiin että ympärivuorokautisen hoidon laatua tullaan ensivaiheessa varmistamaan seuraamalla nykyisten laatusuositusten toteutumista

arvoisa puhemies

nythän meillä on todella mittava vuosisadan uudistus kunta ja palvelurakenneuudistus jossa nimenomaan pyritään pureutumaan siihen että saadaan meidän perusterveydenhuollon palvelut sellaisiksi että ne palvelevat tasa arvoisesti kaikkia kansalaisia niin että se oman kukkaron paksuus ei määrittelisi sitä minkälaista hoitoa saa

minulle luovutettiin juuri äskettäin lastensuojelun ja sosiaalityön tämänhetkistä tilaa perheiden osalta ruotiva väliraportti ja siinä kyllä hyvin selvästi tuli ilmi että meillä painopiste tällä hetkellä suomessa on aivan väärässä paikassa

pyysin tänään viimeisimmät luvut siitä millä tavalla nuorten kohdalla hoitotakuu toteutuu

meidän täytyy pystyä panostamaan perheiden hyvinvointiin koska perheet jotka jäävät ilman apua ja jotka jäävät yksin painimaan ongelmiensa kanssa tulevat niin inhimillisesti kuin taloudellisesti suomelle mittaamattoman kalliiksi

sitten tietenkin kun katsotaan tätä meidän terveyskeskusproblematiikkaa siinä yhtenä osana on myöskin se että meillä ei kaikkia lääkärin vakansseja saada täytettyä tällä hetkellä kunnissa

esimerkiksi tehyn tämänpäiväinen kannanotto on puuttunut juuri tähän asiaan ja siellä todetaan että ollaan tyytyväisiä siihen millä tavalla tässä lakitekstissä on määritelty se riittävän henkilökunnan määrä ja sitten se riittävä monialaisuus miten eritasoisia ja eri ammattikuntaan kuuluvia osaajia sinne tarvitaan jotta nämä palvelut aidosti täysimääräisesti toteutuvat

me olemme viemässä kaste hankkeen kautta eteenpäin muun muassa sitä millä tavalla me saamme kokonaisuuksia paremmin hallintaan niin että sitä varhaista puuttumista varhaista tunnistamista saataisiin toteutettua

millä tavalla kouluterveydenhuollon puolelta niin ikään on riittävästi välineitä tätä myöskin on nyt vahvistettu ja viety eteenpäin kuntiin ylipäänsä sitä millä tavalla meillä matalan kynnyksen palvelut toimivat tänä päivänä etsivä nuorisotyö minkälaisia välineitä sieltä pystyttäisiin ottamaan käyttöön paremmin valtakunnallisesti koska meillä on alueita joissa tätä puolta on kehitetty todella hyvin ja nyt pitäisi saada tämä tasa arvoisuus sitten kaikkialle suomeen niin että niistä hyvistä käytännöistä otettaisiin koppi myös siellä missä palvelujärjestelmä ei vielä tältä osin toimi

silloin kun eteen tuodaan todella perusteellinen lakiteksti minun mielestäni siihen täytyy pureutua ennakkoluulottomasti ja katsoa saattaisiko se kenties olla parempi kuin se eksakti numeerinen henkilöstömitoitus

mutta juuri tästä asiasta toivon sitä keskustelua ennakkoluulottomasti ja tätä varten tämä palautekierroskin lausuntokierros on minun mielestäni äärimmäisen tärkeä tehdä hyvinkin kattavasti

juuri nämä asiat ovat hallitukselle tärkeitä ja sen vuoksi me olemme lähteneet kehittämään tätä järjestelmää niin että perheillä ihan aidosti olisi sitä valinnanvapautta ja sen valinnanvapauden tueksi myöskin sitä rahallista tukea koska se on täysin selvää että pienten lasten perheissä on paljon taloudellisia huolia

eli parempaan suuntaan ollaan menossa ja tämä kunta ja palvelurakenneuudistus tulee sitten siihen päälle ja saadaan lääkäreille niitä insentiivejä tehdä sitä perusterveydenhuollon työtä siellä terveyskeskuksissa

henkilöstön lisäksi palveluiden laadun tärkeitä osatekijöitä ovat myös osaava johtaminen ja asianmukaiset toimitilat joista myös on perussäännökset käsillä olevassa lakiesityksessä

edustaja kontula osuu aivan oikeaan siinä kun hän sanoo että tämä nykyinen järjestelmä on aika byrokraattinen ja usein ihmisten on hyvin vaikea myöskin lähestyä sitä

jos esimerkiksi jättäytyy osa aikatyöhön niin vuokra asuntolaina täytyy kuitenkin maksaa juoksevat laskut täytyy kuitenkin maksaa ja sen vuoksi hallitus on tähän

arvoisa puhemies

ihmiset pelkäävät että he hukkuvat sitten sinne byrokratian syövereihin mikäli ottavat sen ensimmäisen askeleen ja senhän pitäisi olla ihan päinvastoin niin että ihminen joka tarvitsee apua tietää ja varmuudella myöskin uskaltaa luottaa siihen että hän sen avun saa

kun asetin tuon lastensuojelun tilaa ruotivan työryhmän annoin heille saatesanoiksi olla mahdollisimman realistisia tuoda se todellisuus joka meillä aidosti suomessa on niin kirkkaasti kaikkien päätöksentekijöiden eteen että me emme voi välttää enää asioiden parantamista

ikääntyneiden hoidossa ja hoivassa on siis kertakaikkisesti saatava aikaiseksi tätä painopisteen muutosta myös talouden kestävyyden näkökulmasta

kuten edustaja totesi valitettavasti kuntakentässä tämä ei toteudu eikä toteudu myöskään se ennalta ehkäisevä työ jota esimerkiksi neuvola asetuksen kautta on kunnille velvoitteeksi annettu

siinä ovat olleet sirkka liisa kivelä professori riitta leena paunio oikeustieteen lisensiaatti entinen eduskunnan oikeusasiamies arja ojala eläkkeensaajien keskusliitosta eklstä ja eetu rystä ja vappu taipale joka on puheenjohtajana vanhus ja lähimmäispalvelun liitossa

sitä rahaakaan joka tämän asetuksen toimeenpanoon on aikoinaan laitettu ja joka siellä pohjissa on valitettavasti ei kunnissa ole kohdennettu sinne minne pitää

nyt minä en sano tarvitaanko sitä vai ei vaan minä peräänkuulutan sitä että ennakkoluulottomasti me kaikki nyt pureudumme tähän lakiehdotukseen ja katsomme sen ihan aidosti läpi kun se sinne lausuntokierrokselle nyt lähtee

me pyrimme nyt saamaan paremmin näitä kokonaisuuksia hallintaan niin että niin päihde kuin mielenterveystyö olisivat paremmassa yhteydessä toinen toisiinsa

ja toinen työ mitä tämä hallitus on tekemässä on se että me saamme sinne perusterveydenhuollon piiriin parempia päihdepalveluita parempia mielenterveyspalveluita ja niiden tiimoilta myöskin osaamista

sosiaali ja terveydenhuollon ohella ikääntyvien näkökulmasta merkittäviä ratkaisuja tehdään asumis kulttuuri liikenne sivistyspalveluiden sekä yhdyskuntasuunnittelun alueilla

tätä on monissa kunnissa lähdetty jo kehittämään niin että siellä on asiantuntevaa ammattilaisporukkaa joka nimenomaan ymmärtää tämän asian puolen ja sitten osaa myöskin ohjata siinä palvelujärjestelmässä oikeaan paikkaan

järjestösektorilla ja elinkeinoelämän ratkaisuilla on myös erityisen tärkeä osa kokonaisuuden toimivuudessa kuten myös sillä miten itse kukin meistä asenteellisesti suhtautuu iäkkäisiin kanssaihmisiimme

arvoisa puhemies

millä tavalla otetaan esimerkiksi järjestökentän tukipalvelut siinä huomioon millä tavalla isä ja aa puolen palvelut huomioon

puhemies

no jos me katsomme niitä kansainvälisiä tutkimuksia joissa on huomioitu se että suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on hyvin eriarvoinen johtuen siitä että meillä työssäkäyvät ihmiset saavat käyttää työterveyshuoltoa ja sitten muut käyttävät näitä julkisia terveyskeskuksia joihin tänä päivänä on hyvin vaikea päästä mutta joissa sen lisäksi kynnyksenä saattaa myöskin olla se että siellä on asiakasmaksu niin vastaukseni on että ei tässä

vanhuspalvelulaki on tällä hetkellä jatkovalmistelussa ja tätä jatkovalmistelua tekemässä on yksi näistä henkilöistä jotka ovat julkisuudessakin paljon puhuneet vanhusasiamiehen puolesta nimittäin sirkka liisa kivelä

myös tämä näkyy vanhuspalvelulaissa velvoitteena ottaa ikääntyneiden asiat huomioon kunnallisessa päätöksenteossa laajemmin kuin vain sosiaali ja terveydenhuollon kysymyksinä

me emme voi katsoa vain yhdestä näkökulmasta yhden ihmisen ongelmaa vaan siinä pitää katsoa koko se repertoaari mikä meillä kunnissa on tarjolla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

toinen nainen jonka asiantuntemukseen ja oikeudenmukaisuuden tajuun uskon vankkumattomasti on eduskunnan entinen oikeusasiamies riitta leena paunio

arvoisa puhemies

tämän myöskin tämä lastensuojelutyöryhmän väliraportti nostaa esille hyvin selkeästi

tämä kysymys on ollut ensiarvoisen tärkeä

tämä on hyvin laaja kysymys joka nyt tässä esitettiin mutta tässä voi varmasti todeta sen että me lienemme kaikki samaa mieltä siitä että sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus ei voi enää odottaa

tämä liittyy siihen millä tavalla meillä johtaminen lastensuojelun piirissä tapahtuu tämä liittyy koulutuksen puoleen tämä liittyy myöskin siihen miten me kohtaamme toinen toisiamme paitsi omassa arjessamme myöskin työn kautta

päivä annettuun lausuntoon ja nyt mikäs kuukausi se olikaan edustaja rossi

olen päätynyt tämmöiseen pienempään työryhmään jossa nimenomaan ripeällä aikataululla saadaan selvitettyä esimerkiksi tämän kyseisen kysyjän asia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä on todella perustavanlaatuinen kysymys ja itsekin kysyin sitä tänään virkamiehiltäni ja sitä on jumpattu myöskin valtiovarainministeriön kanssa ja kuntaliitonkin kanssa ja pyritty ihan aidosti saamaan semmoinen selvyys kuinka paljon rahaa tähän ihan aidosti tarvitaan

ja kyllä täytyy teidän luottaa siihen että kun ministeri risikko täältä ministeriaitiosta totesi teille että fimean kanssa on keskustelut käyty ja minä olen omalla puolellani valviran puolella keskusteluja käynyt niin kyllä tämä työnjako on ihan selkeästi sovittu

lastensairaalan rakentaminen ei saa enää viivästyä

onko tarvetta tällaiselle vanhusasiamiehelle

todella niin kuin edustaja sanoi meille on saatu nyt suomeen uusi hiv strategia

toivottavasti jokainen tässä salissa istuva katsoo joskus myöhemmin ajassa taaksepäin ja voimme todeta ylpeydellä että me teimme sen

lastensuojelun parissa kun kohdataan asiakkaita nimenomaan sensitiivisyys ja sen perheen kokonaistilanteen havainnoiminen vaikka se ei ole kovin helppoa pitäisi aina pyrkiä tekemään mahdollisimman laaja alaisesti

se saatiin aikaiseksi viime vuoden loppupuolella

meidän pitää saada parempaa yhteistyötä sosiaali ja ter veydenhuollon välillä meidän pitää saada parempia hoitopolkuja meidän pitää saada paremmat edellytykset jälkitarkastuksille

pakkanen totesi äsken tämä tuleva mediamaksu on vienyt julkisuudessa paljon huomiota mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt se että meillä on vielä tämä tv lupamaksujärjestelmä

edustaja rossi sanoi että oppositio tässä lähtee nyt jonkinnäköiselle ristiretkelle tätä biopankkilakia ja tätä fimean puolustamista teidän nuottienne mukaan tekemään mutta kyllä minä uskon että perussuomalaiset osaavat ajatella ihan omilla aivoillaan eivät tarvitse siihen keskustalaisia aivoja

silloin kun resurssit ovat pienet valitettavasti työntekijät itsekin ovat viestittäneet sitä että eivät pääse aina tekemään sitä työtään niin hyvin kuin haluaisivat

mutta kun paljon tulee viestiä että on perheitä jotka kokevat että heiltä on viety lapsi syyttä ja sitten toisaalta me lehdistä luemme myöskin uutisista kuulemme niistä murheellisista tapauksista joissa esimerkiksi lasta on pahoinpidelty pitkäaikaisesti ja olisi toivottu sitä puuttumista aikaisemmin niin tähän haluaisin todeta että tämä koko meidän lastensuojelun kenttä täytyy purkaa niitä toimintatapoja täytyy muuttaa ja siihen työhön nyt hallitus on tarttunut

nimittäin toimintatapoja on muutettava millä tavalla siellä kohdennetaan siellä kunnassa niitä resursseja koska meillä on kuntia joissa on samalla rahasummalla saatu aivan erityisen hyvää hoivaa ja sitten mennään sinne jonnekin toiseen kuntaan ja huomataan että siellä on jäänyt se kehittämistyö tekemättä

kuitenkin ministeri linden päätti toisin

sitten tässä oli muutamia muita kohtia joihin voisin todeta vielä kun oli muutamia huolia että näytteen antajallahan on oikeus saada tieto siitä mihin tutkimuksiin hänestä otettuja näytteitä käytetään mistä rekisteristä häntä koskevia tietoja on kerätty ja mistä näytteitä on tutkittu

yksi niistä on se että meillä pitää helpottaa matalan kynnyksen testauspaikkoja ja tämä on meillä valmisteilla myöskin nyt tällä hetkellä ministeriössä

arvoisa puhemies

jyrki kataisen hallitukselle tämä ei ole yhden päivän tai yhden viikonkaan teema vaan tämä on meillä hallitusohjelmaan kirjattu ja läpi tämän koko hallituskauden eteenpäinvietävä asia

meillä on nyt valtioneuvoston käsittelyyn tulossa valtakunnallinen huumeohjelma ja siinä on monia sellaisia toimenpide ehdotuksia joilla jos ne hyväksytään saadaan kyllä parannusta aikaan